myöskin vakaviin rikoksiin syyllistyneiden osalta sisäministeriö nimenomaan edellytti nopeita palautuksia ja kävimme neuvotteluja niin venäläisten kuin monien muidenkin kanssa tältä osin ja väitän että asioita vietiin ihan oikeaan suuntaan

itse asiassa aikoinaan kun suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkia vanhasen ykköshallituksen aikana selvitettiin pidettiin kyllä myöskin riskinä sitä jos suomi joutuu sellaiseen tehtävään ja osapuoleksi operaatioihin jotka saattavat saattaa suomen esimerkiksi terrorististen hyökkäysten kohteeksi tarpeettoman voimakkaan sotilaallisen kriisiluonteisen tehtävän kautta

täytyy sanoa että oli aika hämmentävää huomata että viime vuonna painetussa lukion oppikirjassa kuvataan suorasukaisemmin kreikan italian ja eräiden muiden maiden väärennökset ja eurokriteerien sumutukset ja se että euroalue ei ole puuttunut näihin kuvataan paljon selvemmin lukiolaisen oppikirjassa kuin tähän päivään mennessä suomen hallituksen niin valtiovarainvaliokunnalle suurelle valiokunnalle kuin eduskunnalle antamassa selvityksessä

tässä viime päivinä tapahtuneessa on monia hämmentäviä tekijöitä

herra puhemies

ensinnäkin hallituksen osalta tässä inhimillisessä taloudellisessa ja vakavassa kriisissä on ollut vauhtisokeutta jos lumisokeuttakin

mutta tältä osin mitä nyt suomen sisun ja teidän aloitteessanne on tämä leimaaminen että monikulttuurisuus on monirikollisuutta tämä perusasenne on kyllä minun mielestäni vakava eikä palvele isänmaan eikä myöskään kansallisen turvallisuuden ja sisäisen eheyden etua

täällä emme edustaja zyskowiczin kanssa kyllä saa viime perjantain kaltaista sampsarajamäki keskustelua nyt aikaiseksi enkä myöskään toista kaikkea kahdessa aikaisemmassa istunnossa sanomaani

työvoiman määrällisen ja laadullisen hallinnan pitää olla mahdollisimman hyvin kansallisissa käsissä

hallituksen suhtautumista tähän vakavaan taloustilanteeseen ja eduskunnan talouskeskusteluun kuvaa tietysti se että ministeriaitiossa ei valtiovarainministeriä näy

mutta koko tämä pora eli poliisin rakenneasia olisi vaatinut kyllä myöskin rakenneuudistuksen painopisteiden oikeellisuuden uudelleenarviointia mihin myöskin valtiovarainvaliokunta viittasi jo viime vuoden budjettimietinnössään

itse asiassa juuri näiden säätelyjärjestelmien osalta muun muassa harmaan talouden ja laittoman työvoiman valvontaan liittyvien tarpeiden osalta ei riittäviä takeita ole saatu

kyselytunti jo toi esille sen että hallitus ei suhtaudu vakavasti tähän taloustilanteeseen

ne ilmiöt jotka suomalaisissa taloudellisissa ja valitettavasti myös hallintoa sivuavissa ratkaisuissa ovat näkyneet myöskin rikostorjunnan ja harmaan talouden torjunnan etulinjan heikkenemisenä krpssä veropuolella pimeän ulkomaisen työn osalta luovat valitettavasti kuvan siitä että meillä tosiasiallisesti aletaan tunnustaa kahdet työmarkkinat ja myös harmaan talouden rooli

tässä lisäbudjetissa on tärkeitä täsmäpanostuksia kasvun ja talouden ja teollisuuden kehittämiseen finnveran teollisuussijoituksen ja tekesin puolella ja on myöskin tärkeätä että infrapuolella reagoidaan elinkeinoelämän ja aluekehityksen kannalta välttämättömiin kilpailukykyä luoviin hankkeisiin

nyt tulemme näkemään miten tämä taloudellinen taantumakriisi tulee synnyttämään epävakautta irlannissa monissa maissa

on hyödyllistä kun on lukiolainen perheessä niin on voinut todeta että onneksi meidän lukiolaiset edes lukevat suoraan tämän totuuden kun ei sosialidemokraattien kritiikkiä ole tältä osin vakavasti otettu

tämän vuoden osaltahan valtiovarainvaliokunta myöskin edellyttää toimivien poliisien määrän turvaamista ja erityisosaamisen säilyttämistä ja nimenomaan kansallisesta turvallisuudesta koko maassa huolehtimista

ja erittäin huolestuttavaa oli se että hallitus tekee politiikkariihessään olkoonkin taustalla sitten rukan laskumäki tai muu niin voimakkaita kolmikannan vastaisia ja kolmikannassa käymättömiä ratkaisuja kuin oli tämä eläkeiän alarajan nostamisratkaisu

tässä suhteessa voi sanoa että tämä hallitushan ajoi vähän tämmöistä harmaiden vuorineuvosten linjaa halpatyömarkkinoiden luomisesta

tämä on selkeä niin venäjään kuin länsimaihin suuntautuva tuho nuorten tuhoamiseen liittyvä jopa osin hyväksyttykin operatiivinen toimenpide eräiden tahojen piirissä mutta tämä on ehdittävä tavat työ ei ole erittäin vakava turvallisuusriski organisoidun rikollisuuden ja nimenomaan nuoriin kohdistuvan vaaran osalta

me tulemme esittämään ja tässä vaiheessa jo esitän että mietinnön osioon johtopäätökset lisätään kolmannen ja neljännen kappaleen väliin uusi kappale seuraavasti

teidän tavoitteenanne oli jopa saatavuusharkinnan poistaminen josta te nyt joudutte onneksi luopumaan koska tilanne on tältä osin riistäytynyt käsistä monilta osin

kiireellisen tehtävän suorittamiseen liittyvät valmiudet ovat erilaiset eri puolilla maata ja erityisesti kannetaan huolta valtiovarainvaliokunnassa nyt näiden suunnitelmien vaikutuksesta liikennevalvontaan raskaan liikenteen valvontaan ja rikollisuuden torjuntaresursseihin

suomessa pääministeri ja valtiovarainministeri katsovat että tässä mennään tilanteessa jossa työttömyyden kasvun hillitsemiseksi pitäisi tehdä kaikki voitava panostaa enemmän yritysrahoitukseen ja myöskin rakennemuutospaikkakuntiin ja elinkeinopolitiikan eri tukitoimiin

nyt tehdyssä lisäbudjetissa näkyy leikkauspaineiden purkautuminen monina ranskalaisina joiden välttämättömiä talous työllisyys ja aluevaikutuksia ei kyllä riittävästi ole varmasti kyetty myöskään arvioimaan

tästä aikoinaan viime kaudella jouduin silloisen ministeri holmlundin ja myös valtiovarainministeri kataisen kanssa itse asiassa otattamaan täällä salissa

kun on peräänkuulutettu kansallista eheyttä kansallista yhteisvastuuta ja talvisodan henkeä niin täytyy sanoa että tässä unohtuivat kyllä alkeellisetkin talvisodan opetukset

tämä on välttämätöntä ilmeisen moraalikato ongelman vähentämiseksi

edelleenkin on puhuttava huume tsunamista jonka patoamiseen ei ole riittävällä tavalla ryhdytty riittävin toimin

tämä esitys tehdään asiallisella tavalla toisessa käsittelyssä

olen huolissani ylipäänsä niistä mittasuhteista joita harmaa talous on kuitenkin saanut huolimatta siitä että tämä hallitus on nyt tähän asiaan eri muodoin pyrkinyt puuttumaan

talvisotaanhan liittyi niin sanottu tammikuun kihlaus jossa työnantajat ja työntekijät sopivat valtakunnallisesti ja luotiin myöskin yhteisiä käytäntöjä joita on pidetty arvossa suomessa

jos ei ole riittävästi pimeän ulkomaisen työn torjujia krpn voimavarat eivät ole kunnossa työsuojelupuolella ja niin poispäin niin on selvää että on vaikea pärjätä

kansalaisten voimakkaan reaktion ja myöskin poliittisen vastalausemyrskyn seurauksena hallitus vetäytyi nopeasti nyt sitten hakemaan työmarkkinajärjestöiltä yhteisymmärrystä päästäkseen tästä kriisistä eteenpäin

sitten siihen tulevat ukraina ja venäjä vaikutukset on selvää että ne voivat olla jopa samaa luokkaa ja samoin eurokriisistä johtuvat mahdolliset heijastusvaikutukset voivat olla myös yllättäviä vaikka toivotaan että tilanne ei sellaiseksi johda

tämä on erikoinen toimintamalli

ja mikä pahinta kun hallitusohjelmassa johon tässä äsken viitattiin ja jota säätytalolla teimme kaksi asiaa oli selkeitä kuten se että poliisien määrä on turvattava niin se että poliisimiesten määrä vähenee nyt ensi vuonna ei vastaa hallitusohjelman linjausta

mutta jospa nyt euroopan unioni saisi myöskin hallituksen ymmärtämään jo sosialidemokraattien viime talvena esittämiä taloutta ja työllisyyttä tukevia toimia

kansallispuiston perustamislain valtakunnallisesti arvokkaiden maisemia suomen kansallismaisemaa koskevat päätökset maankäyttö ja rakennuslain päätökset ja natura säännökset

euroopan unioni esittää nimenomaan keskuspankkipolitiikkaa niin sanotun symmetrisen sokin osalta toisena vakausongelmiin puuttumista ja kolmas toimintalinja on elvytystoimet

minä olen aikaisemmin ihmetellyt mihin hallituksessa vihreitä tarvitaan mutta nyt täytyy sanoa että nyt en ymmärrä mihin ympäristöministeriä tarvitaan jos kaikki tämän tyyppiset peruspilarit pystytään romuttamaan

kyllä meidän on paitsi elinkeinoelämän myös poliittisen päätöksenteon puolella tunnettava nyt kansallinen vastuu nuorista ja myös siitä että työllisyyden on oltava ykkösasia ja ettei kaavamaisia leikkauksia tehdä siinä suhteessa muun muassa palveluelinkeinojen tilanteen vaikeuttamiseksi

kysymys on vakavasta rikoksesta kansakuntaa ja ihmisiä vastaan kun on kyse veroparatiiseissa majailevasta suomalaisesta rahasta tai niistä jotka tekevät pimeän ulkomaisen työn tai talousrikoksien puolella askareitaan

tämä on tullut selvästi esille ja välikysymys on enemmän kuin paikallaan tältä osin samoin kuin siitä äänestäminen huomenna

komission tiedonanto joka hiljan ilmestyi kuvaa juuri näitä toimenpiteitä sillä tavalla nimenomaan että lähtökohtana on kunkin maan tilanne tietysti mutta toimenpiteiden pitää olla ajantasaisia väliaikaisia ja kohdennettuja ja koordinoituja että ne eivät esimerkiksi lisää pysyvästi julkisia menoja ovat nopeavaikutteisia selkeästi kohdennettavia toimia

minusta on myös vakavaa kansallisen eheyden näkökulmasta myöskin tietysti koko kansainvälisen työjärjestön ilon kolmikantasopimuksen linjan näkökulmasta että suomessa tehtiin tällainen kyseisen järjestön koko ideologisen kivijalan murentamistoimi hallituksen taholta

ihan lyhyesti haluan korostaa myöskin valtionomistuksen roolia muun muassa metsäteollisuuden kansallisen asian kehittämisen osalta

aikaisemmin käsittelyssä toin esille sen että tämä korkeimman oikeuden ratkaisu vaatii ehdottomasti oikeus ynnä muulla lainsäädäntöpuolella toimenpiteitä

stora enson esimerkki jo kuvaa sitä mitenkä me voimme olla myöskin aktiivisesti tukemassa vahvan kansainvälisen toimijan toimintaa suomessa samoin ylipäänsä metsäteollisuuden toimintaedellytykset puuhuollolla ja logistiikalla on pantava kuntoon ja on myöskin nimenomaan käytävä nyt läpi näiden merkittävien äänekosken varkauden ja kymin metsäteollisuusratkaisujen vaatimat välttämättömät logistiset edellytykset

arvoisa puhemies

tältä osin sosialidemokraattien esittämä kritiikki veropolitiikkaan yhtyy monien talousasiantuntijoiden näkemykseen siitä että veronkevennykset ovat oikea aikaisia mutta sisällöltään painottuvat väärin

on varmistettava että seuraukset ovat samalla tasolla kuin nykymaailmassa ja ei voida jatkaa niin että niin sanottu tuplarangaistus estetään

niiden pitäisi tukea sosiaalisesti oikeudenmukaisesti pienituloisia lisätä ostovoimaa tukea työllisyyttä

se ei ole poistanut sitä että olemme kyllä kritisoineet sitä että näitä kriteerejä ei ole selkeästi sanktioilla valvottu eikä myöskään niihin puututtu

tämän ratkaisun yhteydessä on käytävä myöskin tähän taloustilanteeseen ja finanssikriisiin liittyvää arviointia

kyllä tätä uudistusta pitää nyt tässä vaikeassa tilanteessa viedä eteenpäin tilanteessa jossa ihmisillä on aidosti pelko pärjäämisestä ja ylipäänsä siitä että heillä olisi vielä huomenna työtä

viime syksynä useampaan otteeseen pyysin tältä paikalta samoin kuin sosialidemokraattinen ryhmä ja sosialidemokraattinen puolue että hallitus arvioisi vakavan taloustilanteen pohjalta uudelleen muun muassa verolinjaansa

ne liittyvät sähköistykseen

sitten kaiken lisäksi vielä poliisiylijohtaja paateron palatsin linjaus on se että poliisihallituksen operatiivista roolia pitäisi vielä vahvistaman eli pitäisi ikään kuin johtaa myöskin operatiivisemmin

ei voi olla myöskään niin kuin täällä verojaoston puheenjohtaja kataja kovasti mainosti että tässä on hienoja avauksia että rahalla voi ostaa ennakoivasti verorikoksensa ynnä muut anteeksi että se on suomelle hyvä bisnes elikkä että rahalla pääsee piiloon ja pystyy myöskin vakavia törkeitä talousrikoksia kuittaamaan

hankohyvinkää ja äänekoskijyväskylä radat imatralappeenranta kaksoisraide ja tämäntyyppiset ratkaisut ovat kansallinen asia laittaa nyt kuntoon samoin tietysti välttämättömät valtatiet ja puunhankinnan kuljetusjärjestelmät

ulkoistaminen lomautukset ja leikkaukset ovat uhkakuvina tässä tilanteessa jossa massairtisanomisilla maa järisee monen perheen talous vaikeutuu ja vaarantuu mutta hallitus sitä arjen turvallisuutta leikkaa

tässä tilanteessa pidän hyvin tärkeänä sitä että todella jaksamista perhetekijöiden osalta ja ylipäänsä inhimillistä jaksamista käydään nyt paremmin läpi mutta tämäkään ei tule onnistumaan jollei panosteta nyt perusturvallisuuteen sosiaali ja terveydenhuollon kuntien peruspalvelujärjestelmiin

sosialidemokraatit pitivät erittäin tärkeänä hallitusohjelman laadinnassa että suomalaisella kuluttajalla pitää olla oikeus saada tietää tuotteen alkuperä tuotantotapa ja koostumus

kun kansanterveystyöhön ja ympäristöterveydenhuoltoon ajettiin aikoinaan suurempien yhteistoiminta alueiden muodostamista takana oli tavoite vahvistaa erikoistumista ja osaamista ympäristöterveydenhuollon ja muun muassa elintarviketurvallisuuden erityisvaatimusten osalta

nyt toinen säätytaloon liittyvä asia johon olen pettynyt että sisäministeri ei ole nyt sitä riittävän voimakkaasti ottanut esille mutta jonka entinen valtiosihteerini selvitysmies kari salmi joka sdpn

erityisesti tuloveronkevennyksen kohdentuminen suurituloisille ja ruuan arvonlisäveroon liittyvä puolen miljardin euron pelivara olisi mielestämme pitänyt arvioida tavalla joka olisi tukenut pienituloisten ostovoimaa ja kysyntää ja taloutta ja työllisyyttä

me tarvitsemme erillisen metsäteollisuuden vauhditukseen liittyvän teemaratkaisun ja tällä tavalla me voimme myöskin olla tukemassa valtiontalouden ja koko talouden ja työllisyyden myönteistä kehitystä

sen vaan sanon että kyllä te unohdatte muutaman viikon takaiset pääministeri vanhasen ja valtiovarainministeri kataisen puheet kun he tarjoilivat eduskunnalle hyvää bisnestä

tältä osin euroopan komissiokin esittää että hallitusten on ryhdyttävä toimenpiteisiin sosiaalisten vaikutusten pehmentämiseksi sanatarkasti

arvoisa puhemies

tämä jäljitettävyys ja luottamus suomen elintarvikeketjuun on tärkeää koko suomen maatalouden selviytymisen kannalta myös luomu ja lähiruokaprojektien kehittämisen kannalta

kun me nyt edustaja kontulan kanssa kahden kesken olemme täällä salissa korjaamassa asiavirheitä niin haluan ihan kaikella ystävyydellä samalla kun arvostan edustaja kontulan tietoja ja asiantuntemusta korjata kuitenkin pari asiaa jotka ovat aika olennaisia

jatkuvasti nyt törmää siihen että meillä kaikki ne euroopan unionin yhteiset maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan laittoman maahanmuuton torjunnan ihmiskaupan torjunnan periaatteet tuntuvat erityisesti vihreiden ja vasemmistoliiton puolella ja vähän muuallakin olevan ihan hukassa

valitettavasti sdp sai selvitysmiehen vasta tähän vaiheeseen me yritimme jo pääsiäisenä vuosi sitten sitä

tämä on nyt myös kansallinen sosiaalisen turvallisuuden vastuu jossa täytyy hallituksen ja opposition yhdessä pysähtyä täysin muuttuneen tilanteen edessä aivan toisen kuin sen tilanteen edessä jossa oltiin syksyllä kun hallitus budjettia teki

on tuettava lapsiperheitä on tuettava niitä jotka kohtaavat tämän kansainvälisen kriisin pahimmat inhimilliset sosiaaliset vaikutukset kielteiset vaikutukset

mutta valtionomistuksen osalta on varoitettava sellaisesta linjasta että ikään kuin ideologisella vimmalla halutaan hävittää kansallisvarallisuus ja suomen valtion omistus monista alueellisen ja kansallisen kehityksen kannalta tärkeistä toiminnoista

herra ministeri millä tavalla hallitusohjelman toinen tavoite elikkä nimenomaan maataloustukien suuntaaminen aktiiviviljelijöille työvaltaisen maatalouden tekijöille omistamisen sijasta eli näiden passiivitukien sijasta on edennyt

kun on tuotu esille niin sanottu sosiaalipaketti niin täytyy sanoa että on harvinaista että yli vaalikauden ulottuvissa asioissa oppositio jätetään ulkopuolelle

se on kyllä valitettavaa että sisäministeriö ei pysty enää näköjään näitä tontteja seuraamaan vaan tämä menee tällaiseksi hyvin pinnalliseksi tarkasteluksi

se ei poista yhteistyön ja yhteistoiminta alueiden muodostamisen tarvetta mutta me emme saa tällä pettää itseämme kuvittelemalla että elinympäristö ja elintarviketurvallisuustyö olisi tällä paranemassa

tähän asiaan on myös tosiaan puututtava sillä tavalla että vakava talousrikos pitää olla kuitattavissa muulla kuin rahalla ja ehdollisella vankeustuomiolla

se on aivan yleinen käsite ei niinkään suomen lehdistössä mutta yleinen oikeus ja sisäministereiden ja maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan ilmiö

kun muistaa sisäministeriön ajalta nimenomaan alaikäisten lasten ankkuri ja avainlasten tilanteen joka oli todella järkyttävä niin tässä salissa oli porukkaa joka oli sitä mieltä että ei niistä pidä edes toisille viranomaisille kertoa ei jälkiä näitten pienten lasten lähettämisestä maailman toiselle puolelle tarvitse edes selvittää

nyt tarvitaan hyvinvointivaltion perustaan täsmärappauksia liikennehankkeisiin infraan rakentamiseen peruskorjaukseen homekoulujen korjaukseen nopeita täsmävaikutuksia

kyllä se ihan tunnistettava asia on ja myöskin meillä oli selvästi havaittavissa siihen liittyviä asioita ja on edelleen

tässä yhteiskunnassa on laajemmin lisättävä tietoisuutta siitä että näissä asioissa on todella kyse suomalaisten lapsiperheiden työttömyyden uhan alla olevien ja myös meidän sosiaali ja terveydenhuollon peruspalvelujen rahoituksen perustan nakertamisesta rikollisella tavalla

samoin pitäisi uskaltaa arvioida myöskin keskusvirasto ja ministeriömalleja

sata komiteassa sosiaaliturvan uudistamisessa näin ei ole ollut ja on annettava sakn puheenjohtaja lauri ihalaiselle ja työmarkkinajärjestöille suuri tunnustus siitä että muun muassa työttömyysturvan keston leikkaaminen pystyttiin torjumaan niissä neuvotteluissa joita siellä käytiin

tässä on tietysti vakuutuspoliittisesti se ongelma että nyt kansaneläke muuttuu sosiaaliavustuksen luonteiseksi se ei ole selkeästi enää vakuutusluontoinen etuus ja se tulee olemaan valtiontaloudesta ja poliittisesta tahdosta myöskin riippuvainen

meillä pikkuisen on ehkä pukki kaalimaan vartijana kun ajatellaan maa ja metsätalousministeriön roolia eviran roolia näissä asioissa

herra puhemies

vaikka tästä eduskuntasalista ei uskoisi olemme keskellä maailmaa ja finanssimarkkinoita ja reaalitaloutta järisyttävää kriisiä kaikki talouden perustekijät horjuvat

tämä ei sopinut valitettavasti eräille keskeisille muille hallituspuolueen neuvottelijoille ja sdp riitautti asian ja tämä saatiin sitten kuitenkin tietyllä tavalla mukaan hallitusohjelmaan että sisäministeriön johdolla eli myös poliittisella johdolla on arvioitava voimavarojen kohdentamista

olin ylpeä siitä kun me otimme ihmiskaupan torjunnan suomen puheenjohtajuuskauden ihan ykkösasiaksi ja muun muassa ykn asianomaisten viranomaisten kanssa järjestin kööpenhaminassa ja myöskin ministerineuvoston yhteydessä monta erilaista teematilaisuutta

kansalaisten pitää voida luottaa tässä epävarmassa tilanteessa rajat ylittävien kansainvälisten monopolituottajien ja kaupan tilanteessa kotimaisiin elintarvikkeisiin ja jalostukseen lähiruokaan ja meidän pitää luoda tälle myöskin vähemmän byrokratiaa

kyllä ehdottoman tärkeätä on että tämä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan kytkentä pienten lasten ja alaikäisten osalta pidetään todella tärkeänä

tältä osin on ollut erittäin huolestuttavaa että hallitus on puhunut ikään kuin että asia joskus rahoitetaan velkarahan jälkeen kehitettävillä uusilla ympäristö ja kuluttajaveroilla

tältä osinhan hallitus toimi ihan oikein ministeri pekkarisen valmistelussa mutta esitykset teollisuussijoitukselle ja finnveralle eivät ole riittäviä

arvoisa puhemies

nämä ovat todella niitä saavutuksia joihin ammatillinen työväenliike on nyt pystynyt kun poliittinen työväenliike ei kriisistä huolimatta ole joka pöytään kelvannut

manninen te ja hallitus tulette vastaamaan suomen kansalle siitä olitteko te vastuullinen katteettomien velkarahojen ja veronmaksajien rahojen suuntaamisessa kreikalle

valitettavasti näyttää siltä että se vanha kansanviisaus että leipävarkaat laitetaan vankilaan ja laki kiertää isot rosvot on valitettavan kovasti arkipäivää tässä maassa

järkyttävällä tavalla paljastui että viranomaisten tiedonkulku euroopassa jopa brysselissä eun ytimessä ei toiminut vaan nigerialainen seksiorjaksi joutunut nainen joka oli houkuteltu maahan löytyi keskeltä kaupunkia kirkosta apua pyytämässä

tässä kansantalouden talouden työllisyyden ja hyvinvoinnin kriisissä porvarihallitus ei ole suomessa edelleenkään reagoinut talouden syöksyyn kunnolla riittävillä elvytyskeinoilla

se on lastensuojelua parhaimmillaan että siellä toimitaan hyvässä viranomaisyhteistyössä ja puututaan myöskin tähän ihmiskauppaan ja muihin ilmiöihin jotka suomessa rehottavat todella tämän sinisilmäisten tasavallan asenteen takia nyt erittäin voimakkaasti

nyt salmen selvitysmiehen työ tältä osin korostaa ministerin ja kansliapäällikön tärkeyttä tulosohjauksessa ja tulossopimuksen teossa eli sitä on vahvistettava ja sitä että poliisihallituksen yksiköiden päälliköt nimittäisi sisäministeriö

tämä luo myöskin vaaran että se kohdentuu myös tavalla joka ei pienituloisten eläkkeensaajien ja palkansaajien kannalta ole oikeudenmukainen mutta ei myöskään taloustilanteen kannalta oikea

lopuksi totean että meillä on myöskin käytävä yksilöllistä keskustelua tiettyjen vaativien ammattien eläkeiän liian korkeasta tasosta

tältä osin moni elintarviketarkastaja ja terveysteknikko joutuu tilastojen kasaajaksi lausuntojen tekijäksi sen sijaan että tuettaisiin esimerkiksi pienyritysten toimintaa lähiruuan turvallisen elintarvikeruuan tekemisessä

te tulette vastaamaan siitä tietysti te ette ehkä välttämättä edes seuraavissa vaaleissa mutta kyllä hallituksen täytyy vastata siitä kolkkapoikahengestä jolla nämä asiat hoidettiin

nyt on tärkeää että toimitaan nopeasti eikä toimita niin että hallitus kuin hidastetussa filmissä ryhtyy valmistelemaan tammihelmikuun vaihteen lisäbudjettia jolla ikään kuin vaikutetaan tähän suhdanteeseen

valtiovarainvaliokunnan lausuma siitä että varmistetaan että rangaistukset pysyvät samalla tasolla ei riitä vaan sosialidemokraattien edellyttämällä tavalla olisi pitänyt erikseen vielä päättää että valtiovarainministeriö selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa hallinnollisen veronkorotussanktion julkisuuden lisäämistä nykyisen rangaistustason säilyttämiseksi ja yleisestävyyden vahvistamiseksi koska on ilman muuta tärkeätä että teon paheksuttavuus säilyy juuri sillä että yhteiskunta viestii siitä että verorötöstelijöiden rangaistusten ja tekojen on oltava julkisia

eli tämä ilmiö on todella vakava ja me olemme sinisilmäisiä kun emme osaa sitä tunnistaa viranomaiset eivät pidä riittävästi yhteyttä

talouskriisin seurauksena suomalaiset yritykset ja asiakkaat ovat rahoitusongelmien vuoksi joutuneet perumaan tai siirtämään aiemmin sovittuja toimituksia

se näkyy pimeissä työmarkkinoissa ja tänään myöhemmin käsiteltävässä jopa laittomasti maassa olevien ilmaisen terveydenhuollon järjestämisessä

nämä ovat erittäin tärkeitä korjauksia koska minä katson että me emme ansaitse tällaista tilannetta jossa yhdelle ihmiselle keskitetään näin valtava valta myöskin vaikuttaa jo koko sisältöön meidän keskeisen turvallisuuden toimijoiden piirissä

ja kysymys on myös pelastustehtävien suorituskyvystä myös kansallisesta sisäisestä turvallisuudesta

toinen asia on se että kyllä sosialidemokraatit myöskin tänä päivänä kun näitä sanktioita mietitään kiinnittävät huomiota siihen että pitää olla myöskin sellaiset toimenpiteet jotka ottavat tämän kriisin sosiaaliset vaikutukset ja myöskin talouskasvun edellyttämät kriteerit huomioon

tässä ratkaisussa on muun muassa kansaneläkelaitoksen valtuutetut nähnyt juuri kansaneläkevakuutuksen ja sosiaali turvan vakuutus muoto se

ei tätä ihan papin varaan voi jättää

toinen ehkä laajempi näkökulma on se että kun ajetaan maksullisuutta ja tulojen hankintaa niin herkästi tämä nopea reagointikyky saattaa heikentyä elintarviketurvallisuuden puolelta

meidän täytyy realistisesti nähdä että ei pelkästään ikääntymisen vaikutuksia voida palokuntien sisäisellä työnjaolla hoitaa vahtimestarin paikkoja ei perusteta ylimääräisiä varmasti näinä aikoina

samaan aikaan nämä puhujat eivät kanna huolta suomalaisten perheiden lapsiperheiden ahdingosta ja yhäti kärjistyvästä tilanteesta lastenpsykiatrian ja muun osalta

toivon että edustaja kontula aktiivisena edustajana tutustuu suomen puheenjohtajuuskauden agendaan ja niihin asiakirjoihin joita ainakin omalta osaltani yritin ihan vakavasti viedä eteenpäin että eussa nämä asiat tunnistettaisiin

tähän myöskin toivon valiokunnan kiinnittävän huomiota että pelkkä maksullisuus ei hoida elintarviketurvallisuuden vaatimuksia

mutta se ei ole tarkoittanut sitä että me olisimme koskaan olleet hyväksymässä sitä että huijauksella kasvu ja vakaussopimusta käsitellään jonkun maan taholta

poliittisen ohjauksen pitää vahvistua

meidän täytyy pystyä tältä osin myöskin tekemään nyt ratkaisuja eläkeiän alentamisesta pelastushenkilöstön työkykyä ja työssä selviytymistä paremmin huomioon ottavalla tavalla

hallitus reagoi aivan oikein nimenomaan teollisuussijoituksen ja finnveran ja yritysten rahoitusinstrumenttien lisäämisen puolella mutta tätä työtä on nopeasti jatkettava

minä ymmärrän että tämä hiljentää poliisikentässä ja moni poliisipäällikkö odottaa nimityksiä ja ollaan hyvin joustavia kaikkien paateroaaltomaa linjausten osalta ja voi se vaikuttaa poliisikansanedustajiinkin mutta kyllä tästä asiasta on keskusteltava vakavasti

tässä keskustelussa olisi enemmän toivonut keskustelua hyvinvointivaltion perustan täsmärappauksesta ja nimenomaan tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämisestä työttömien perheiden tukemisesta